tämän hankkeen nostan nyt esiin sen vuoksi että pidän erittäin tärkeänä että aktiivinen ihminen saa mahdollisuuden olla mukana yhteiskunnassa ja hänen osallisuuttaan vahvistetaan myös vaikka työtä ei olisikaan

yleiskeskustelu on päättynyt

arvoisa herra puhemies

maamme perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perus ja ihmisoikeuksien toteutuminen kuten oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon

on erittäin hyvä että tämä laki vaikeavammaisten ihmisten oikeudesta henkilökohtaiseen apuun on vihdoin eduskunnan käsittelyssä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista rönsyn

korostan kuitenkin että lähtökohtana tulee olla ihmisen omien valintojen tukeminen ja näistä osallistavista toimista kieltäytyminen ei saa pienentää ihmisen toimeentuloa

se oli jo edellisen eduskunnan yhteinen tahto joka saa ensi askeleet ensi vuoden aikana

on siis äärimmäisen tärkeää ettei kunnissa lueta laatusuosituksia vain suosituksina vaan ymmärretään niiden velvoittavuus ihmisarvoisen elämän ja kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta

sivistysvaliokunnan mietinnössä korostetaan mielestäni hyvin sitä että oppilashuollon keskeiset toimijat koulukuraattorit koulupsykologit ja kouluterveydenhuollon henkilöstö toimivat koulussa

kävin lain ensimmäisessä käsittelyssä läpi sosialidemokraattien keskeiset kysymykset ja ongelmat joten en palaa niihin enää

arvoisa puhemies

hän on täällä eduskunnassa tutustumassa työelämään

ongelmana on etteivät kunnat voi puutteellisten resurssien takia vastata kasvaviin palveluhaasteisiin

ehkä kaikkein suurimmaksi kysymykseksi on jäänyt riittävien resurssien turvaaminen kunnille jotta ne pystyvät toteuttamaan lakia ja antamaan henkilökohtaista apua kaikille sitä tarvitseville ihmisille

kunnat tarvitsisivat lisää resursseja myös valtiolta

kuraattorien kelpoisuuden osalta pidimme sosiaali ja terveysvaliokunnassa erittäin tärkeänä että kuraattoreilla on tehtävässä tarvittava sosiaalialan asiantuntemus ja koulutus

koululaisten kesätyöt ovat erittäin arvokkaita kokemuksia nuorille

uudet budjettilait kuten ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnin ikärajan lasku ja vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestäminen lisäävät suoraan kuntien velvoitteita ja rahoitusvastuita

arvoisa herra puhemies

lasten ja nuorten oikeusturvan kannalta on ehdottoman tärkeää että heitä pystytään auttamaan ja tukemaan heidän erilaisissa ongelmissaan

arvoisa herra puhemies

halusin vielä tuoda yhden asian josta kannan suurta huolta elikkä kevyen liikenteen väylien nykytilan ja tulevaisuuden

joskus tilanteet ovat erittäin vaativia ja tarvitaan erityistä asiantuntemusta niin lapsen omissa henkilökohtaisissa asioissa kuin myös perhettä tukevissa palveluissa

ministeriössä tehdään hyviä taustaselvityksiä politiikkaohjelmia ja hankesuunnitelmia mutta käytännössä ne ovat vailla pohjaa ellei niiden toteutumiseen varata riittävästi rahoitusta

samalla nuoret kuitenkin kokevat pelkoa työelämää kohtaan niin työpaikan löytämisestä työssäjaksamisesta kuin myös työelämän arvojen koventumisesta

aivan kuten edustaja heinonenkin totesi muun muassa liikuntaneuvostossa tätä asiaa on käsitelty ja slussa ja sitten tietenkin monissa kunnissa koska resurssit kuntien rahoitukseen ovat riittämättömät

myös kuntien arviot poikkesivat oleellisesti hallituksen asiakasmääristä ja kustannusarvioista

se ei halua nähdä kuntien taloudellista tilannetta

arvoisa puhemies

lopuksi mutta ei millään muotoa vähäisimpänä otan esille omaishoitajien tekemän työn

ongelmaksi muodostui kuka on oikeutettu saamaan henkilökohtaista apua eli ketkä kuuluvat tämän lain piiriin

kunnat elävät kunta ja palvelurakenneuudistusten keskellä

myös hevosenhoitajana ja ratsastuksenopettajana ja voisiko sanoa lähestulkoon koko ikäni hevosten parissa eläneenä tunnen omasta mielestäni kohtuullisesti myös sen hevosyrittäjyyden ja siihen liittyvät asiat

samalla selvennettäisiin väkevien alkoholijuomien mainonnan sääntelyä muun muassa poistamalla alan ammattijulkaisujen lupamenettely

tämä toi epäselvyyksiä ja hyvin erilaisia näkemyksiä siitä minkälaisia kustannusarvioita oli tehty riippuen siitä oliko laskijana valtio tai sitten mahdollisesti kuntaliitto tai kunnat

juuri eilen muun muassa keskustelimme etelä karjalassa siitä miten me voisimme parantaa alueella olevaa matkailua ja maatilamatkailua hevosten parissa koska hevosharrastus ja hevosiin liittyvä matkailuyrittäjyys on kasvamassa valtavaa vauhtia

nyt omaishoidon jälkeen työttömäksi jäävä omaishoitaja jää ilman tuloja

kevyen liikenteen väylät ovat suomalaisten eniten käyttämä liikuntaympäristö

arvoisa herra puhemies

tästä syystä me katsoimme että siirtymäsäännöksen aikana annettava lisäkoulutus suunnitellaan ja toteutetaan joustavasti siten että kuraattorin työssä saatu käytännön kokemus samoin kuin kuraattorin tehtäviä hoitaneen henkilön tutkintoon sisältyvät sosiaalialan opinnot otetaan asianmukaisesti huomioon eikä heitä saateta kohtuuttomaan asemaan tai vaaranneta kuraattorien saatavuutta

tämä on alistavaa eikä millään muotoa oikeudenmukaista

liikenneinfraan liittyvät ratkaisut yhdyskuntasuunnittelu ja liikennepolitiikka vaikuttavat ihmisten elintapoihin ja hyvinvointiin

alkoholin kulutukseen voidaan vaikuttaa tehokkaasti rajoittamalla saatavuutta ja nostamalla alkoholin hintaa

siinä mielessä tämä hevosyrittäjyys jos me haluamme puhua yrittäjyydestä on yksi yrittäjyyden muoto

miten nämä kunnat jotka eivät ole aikaisemmin soveltaneet avustajajärjestelmää tulevat toteuttamaan sen jatkossa ja mitkä ovat niiden kustannukset jäi edelleen meille valiokunnassa epäselväksi

työ ja elinkeinoministeriö on aikaisemmin ohjeistanut eri toimijoita ja viranomaisia että näin ei tulisi toimia eikä karenssia tulisi omaishoitajille antaa

panostukset liikuntaan ja siten myös kevyen liikenteen väyliin tulevat taloudellisesti moninkertaisesti takaisin puhumattakaan elämänlaadusta ja hyvinvoinnista

henkilökohtaisesti näen tämän lakiesityksen hyvänä mutta näen sen myös sellaisena asiana että kun me puhumme esimerkiksi yrittäjyydestä meidän pitää sitten jatkossa arvioida yrittäjyyttä laajemmalti ei vain sitä mitenkä paljon meillä on mahdollisesti lehmiä tai sikoja tai muuta vaan meidän pitää analysoida yrittäjien jaksamista laajemmaltikin

hallituksen esityksen tavoitteena on rajoittaa mietojen alkoholijuomien mainontaa siten että lapset ja nuoret altistuisivat alkoholin mainonnalle nykyistä vähemmän

oli miten oli selkeää ja yhtenäistä arviota ja näkemyksiä siitä ketkä ovat lain piirissä ja mitkä ovat todelliset kustannukset kunnille jäi meille valiokunnassa epäselväksi

toivoisin että ministeri ihalainen puuttuisi asiaan ja uudistaisi ohjeistuksen ministerin alaisissa virastoissa tai puuttuisi asiaan kolmikantaisissa neuvotteluissa tai lainsäädännön avulla

tästä syystä kevyen liikenteen väylät pitäisi entistä paremmin huomioida myös kuntien ja valtion päätöksenteossa

toinen asia joka minun mielestäni on ollut erittäin hyvä asia tässä laissa ja johon nimenomaan sosiaali ja terveysvaliokunta otti vahvasti kantaa oli lomittajien olosuhteisiin liittyvät kysymykset

kiitos

tämän lisäksi on ehdottoman tärkeää että lapsi ja perhe voivat luottaa siihen että heitä koskeva tieto siirtyy ainoastaan niille tahoille ja niille toimijoille jotka ovat auttamassa ja tukemassa nuorta ja perhettä

alaikäiset tavoittavan alkoholimainonnan kattava rajoittaminen on vaikuttava ja kustannustehokas toimi päihdeongelmien syntymisen ehkäisyssä

kuntien pitäisi kaavoituksessaan suosia lähipalvelujen kehittämistä

ja kun täällä on kannettu huolta nimenomaan siitä että lomittajien työ on hyvin pitkälle myös osa aikatyötä epätyypillisiä työsuhteita lähdetään aamulla aikaisin lähdetään illalla myöhempään niin toivoisin että hevosyrittäjyys mahdollistaisi nimenomaan tämänkin alan suuremman osaamisen ja perehtymisen minkä jälkeen myös lomittajien olosuhteet tulisivat paranemaan ja sitä kautta myös heidän ammattialansa tulisi paremmalle tolalle kuin se tänä päivänä on

näin hyödytään monella tavalla

tiedämme että alkoholinkäytön varhainen aloittaminen ennustaa vahvasti riippuvuutta aikuisiässä ja vaurioittaa nuoren kehitystä monin tavoin

tiedon pitää myös siirtyä joustavasti jotta tarvittava tieto nuoresta annetaan eikä se jää yhä jäi nuorelle annetaan eikä se jää saamatta tiedonsiirron puutteesta johtuen

kansalaisten terveys kohenee ilmastoon ja ympäristöön kohdistuu vähemmän rasitetta ja asuinympäristöjen viihtyvyys lisääntyy

laki määrittää tulkinnan siitä kuinka suurta osaa vaikeavammaisia henkilöitä tämä laki koskee mitä se tulee tarkoittamaan kuntien taloudellisessa tilanteessa pystyvätkö kunnat aidosti turvaamaan kaikille lain piirissä oleville ihmisille henkilökohtaista apua

myös alkoholin akuutit riskit kohtaavat nuoria yleisemmin kuin aikuisia

tästä syystä tietosuoja sekä tiedonsiirto täytyy hoitaa hyvin tämän asian osalta

mitä myöhemmin alkoholinkäyttö alkaa ja mitä vähemmän alaikäinen juo sitä vähemmän hänelle koituu haittoja alkoholista

arvoisa puhemies

ihan lopuksi vielä

arvoisa rouva puhemies

nyt kun kuntarakennetta ja sosiaali ja terveydenhuollon rakennetta viedään eteenpäin on ehdottoman tärkeää että myös tämä lainsäädäntö viedään siten että se tukee näiden nuorten ja tämän oppilashuoltolainsäädännön eteenpäinviemistä

tämä keskustelu on oikeastaan osoittanut sen miten moninaisissa ongelmissa ja muutosmaailmassa meidän työelämämme tällä hetkellä on ja näistä asioista me keskustelimme valiokunnassakin

valiokunta yhtyy sivistysvaliokunnan näkemykseen siitä että tulevassa alkoholilain kokonaisuudistuksessa on mahdollista linjata nyt ehdotettua kattavammin ja tiukemmin alkoholiin liittyvää mainontaa

ja tavallaan voisiko sanoa tämä lakiesitys kumpusi näistä työelämän ongelmista mutta sitten toi muun muassa hyviäkin asioita esille

arvoisa puhemies

fi osuuskuntamalliin koska siitä on myös henkilökohtaisia hyviä kokemuksia

se on erittäin hyvä aloittelevalle yrittäjälle joka hakee omaa yritystoimintaansa ja sitä kautta haluaa keskittyä sen oman substanssinsa kehittämiseen ja sitten tavallaan ne kaikki viralliset maksuosuudet hoitaa tämän osuuskunnan kautta

selonteossa riittäisi kommentoitavaa monestakin näkökulmasta etenkin liikenteen esteettömyys ja toimivuus suhteessa väestön ikääntymiseen olisi oman keskustelunsa paikka

tai sitten henkilö joka on lopettamassa yritystoimintaa ja joka sitten aikoo siirtyä palkkatyöhön pystyy kuitenkin sitä omaa osaamista ja yritystoimintaa tämän osuuskunnan kautta tekemään

lausunnon mukaan se ei vaikuta johdonmukaiselta

perustuslakivaliokunta katsoo että lasten ja nuorten tuskin voidaan ajatella altistuvan ainakaan vähäisemmässä määrin yleisötilaisuuksissa kuten urheilutapahtumissa tapahtuvalle mainonnalle

pikemminkin siis ehkä päinvastoin

perustuslakivaliokunta piti poikkeuksen perustelua alkoholisponsoroinnin taloudellisella merkityksellä urheilutoiminnassa arveluttavana suhteessa esityksen tavoitteisiin jotka siis korostavat kansanterveyttä ja lastensuojelua

sosiaali ja terveysvaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan edellä esitettyyn näkemykseen ja pitää tärkeänä että lasten altistumista alkoholimainonnalle vähennetään mahdollisimman tehokkaasti

arvoisa herra puhemies

valiokunta pitää tärkeänä että alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä arvioidaan uudelleen myös yleisötilaisuuksien alkoholimainonnan rajoittamista

jo viime kaudella muistan kun tästä asiasta keskusteltiin silloisen ministeri häkämiehen sekä ministeri pekkarisen kanssa ja etelä karjalan näkökulmasta tuntui että asiat eivät tunnu etenevän mihinkään suuntaan mutta nyt sitten ilmeisesti pekkarisenkin avustuksella ollaan päästy asioissa ja askelissa eteenpäin ja nyt sitten tässä vaiheessa ollaan että voimme ainakin jo tunnistella sitä että jotakin lähtee selkeästi liikkeelle

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta piti lausunnossaan oikeansuuntaisena että hallituksen esityksessä mietojen alkoholijuomien televisiomainonnan aikarajaa pidennetään tunnilla siten että alkoholia saa mainostaa vain kello iltakymmenen ja aamuseitsemän välillä

ensinnäkin haluan sanoa että kyllä se puheenvuoroni jonka olin tuossa tehnyt niin en halua sanoa ei oli hyvin henkilökohtainen koska asun itse saimaan rannalla ja minulla on ollut mahdollisuus myös tutustua saimaannorppaan ja kuuttiin alueella kylläkin siellä savon puolella

nyt hallitus on määritellyt myös tuulivoiman kompensaatioalueet ja tietenkin eteläkarjalalaisena lappeenrantalaisena edustajana kun olen seurannut vuosia tätä prosessia olen todella pahoillani ja harmissani että tämä etelä karjalan alue tästä kompensaatioalueesta nyt puuttuu

kuten omassa puheenvuorossani totesin lähtökohta sille että haetaan vapaaehtoisuutta on ihan positiivinen asia mutta kuitenkin näen että on tilanteita jolloinka vaaditaan lainsäädäntöä ja tarvitaan asetuksia jotka selkeyttävät sitä kokonaistilannetta

arvoisa puhemies

nyt täytyy kyllä myöntää myös se että tänä iltana on paljastunut kokoomuksen ja vihreitten käsitys kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanteesta

täällä on tullut selkeästi esille myös se että nyt on mallinnettu tänne se toimintamalli miten tätä prosessia viedään eteenpäin vttn kautta ja sitten sitä kautta kun vtt tuo omat selvitykset puolustusvoimat tuo esityksensä tähän asiaan

arvoisa puhemies

alanko kahiluoto ei ollut tämän asian käsittelyn yhteydessä viimeisessä käsittelyssä jossa tätä lainsäädäntöä hyväksyttiin valiokunnassa eikä vihreistä ollut hänen tilallaan ketään edustajaa

se tukee myös sitä tavoitetta jota tälläkin lailla haetaan

kiellettyä olisi myös kuluttajien tuottaman tai jakaman sanallisen tai kuvallisen sisällön käyttäminen mainonnassa

tästä syytä epäilen edelleen että hän syyttää kaali neljä vapaaehtoisuuteen perustuvaa nykyistä tiukempaa sopimusmenettelyä sille ajalle joka nyt on asetettu

mutta sitten toisaalta kokoomuksen viesti tämän keskustelun yhteydessä istuntosalissa tänään on kyllä osaltaan tuonut kylmää kyytiä ainakin minulle tästä asiasta

kuten täällä edustaja kopra totesi niin myönteistäkin on tapahtunut elikkä lappeenrannassa etelä karjalassa kuitenkin yksi tuulivoima alue lähtee liikkeelle ja minun mielestäni se on upeaa komeaa katsottavaa

alaikäisiä käytetään hyväksi esimerkiksi mainosviestien levittämisessä ja houkutellaan tuottamaan näennäisesti omaehtoista mainossisältöä sosiaali sessa mediassa

ja oli totta mutta kyse kysyisin nyt kuitenkin vielä ministeriltä koska selkeästi nämä alueet ovat erilaisessa asemassa ja kuitenkin hallituksen esityksessäkin todetaan että kaakkois suomi on hyvää tuulialuetta ja sitä pitäisi lähteä viemään eteenpäin ja nyt tässä on selkeästi nähtävissä että eri alueet ovat myös kilpailuasetelmassa erilaisessa asemassa juuri siitä syystä kun tämä kompensaatioalue on rajattu esimerkiksi eteläkarjalaisittain pois onko nyt mahdollista että puolustusvoimille asetetaan selkeä aikarajoite sille mihinkä mennessä kun vtt tekee tämän esityksen myös kaakkois suomi ja etelä karjala saisi jonkunlaisen myönteisen signaalin sinne että asiat etenevät siellä myös myönteisesti eteenpäin

internetissä tapahtuvan alkoholin markkinoinnin valvonta on vaikeaa erityisesti nykyisen kaltaisessa rajoitustavassa jossa mainonta on lähtökohtaisesti sallittua ja siihen voidaan puuttua vasta jälkikäteen

usein lainvastainen mainoskampanja on jo täyttänyt tehtävänsä siinä vaiheessa kun viranomaiset kieltävät sen ja kiellettyjä mainoksia voidaan käytännössä levittää kiellon jälkeenkin

valiokunta kiinnittää toisaalta huomiota siihen ettei tehokkaasti kielletystä tupakkatuotteiden mainonnasta ole muodostunut merkittävää ongelmaa internetin kautta

minun mielestäni tämä asia pitäisi jopa viedä perustuslakivaliokuntaan että missä kulkee raja kun me puhumme että ihmisille on turvattava riittävä toimeentulo

valiokunta yhtyy myös sivistysvaliokunnan näkemykseen siitä että alkoholimainontaan tulisi puuttua laajemmin euroopan unionin tasolla tupakkamainonnan tavoin

perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan ettei säännöksen sanamuoto näyttäisi ainakaan täysin yksiselitteisesti sulkevan kiellon ulkopuolelle sananvapauden ydinalueelle kuuluvaa kuluttajien välistä omaehtoista viestintää

valitettava tosiasia on että vaikka täällä on kehuttu puolustusvoimia niin meidän näkökulmastamme puolustusvoimat on se kulmakivi sille asialle että tämä tutkakysymys ei etene ja tuntuu siltä että ei ole myöskään halukkuutta ja yhteistyöhalua viedä tätä asiaa eteenpäin

säännöksestä on lausunnon mukaan käytävä selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin ilmi sekä mai nostajan aktiivinen myötävaikuttaminen että se minkälaista mainontaa kielto koskee

arvoisa herra puhemies

yksi tämän lain ehkä tärkein viesti on se että me kokoamme kunnassa olevat asiantuntijat yhteen tekemään yhdessä tämän perheen eteen ja tämän lapsen eteen töitä ja monessa tapaa jo pelkästään toimintamallien uudelleenorganisointi ja uudella tavalla toimiminen tuovat kunnalle säästöjä ja sitä kautta vielä parempaa palvelua myös asiakkaille tästä on kyse myös

sosiaali ja terveysvaliokunta ehdottaa säännöstä täsmennettäväksi siten että kielto koskee tilanteita joissa mainostaja käyttää hallitsemassaan tietoverkossa kuluttajien tuottamaa sisältöä tai saattaa kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä

keskustelu

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakia jotta lupakierros toinen käsittely on pari eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen osia

arvoisa puhemies

valiokunta pitää erityisesti lasten ja nuorten kannalta haitallisimpana alkoholin mielikuva ja elämäntyylimainontaa joissa käytetään itse tuotteeseen liittymättömiä kertomuksia hahmoja musiikkia ja muita elementtejä ja joissa hyödynnetään ikäkaudelle ominaisia kiinnostuksen kohteita